esimerkiksi verosopimukset joihin viittasitte

ja tällä hetkellä hyvä hallitus meillä on suuria puutteita terveydenhuollon palveluissa eri puolella suomea

arvoisa puhemies

minä näen että täällä on vahva poliittinen tuki tälle asialle ministeri toivakka

ihmiset eivät voi olla enää varmoja siitä että mikäli heillä on hätä he saavat apua

tämän kaltaisia asioita se tarkoittaa edustaja pekkarinen ja nyt olisi kiva kuulla onko tämä se politiikka jota keskusta ja keskustan puheenjohtaja sipilä ovat ajamassa kun hän ei kannata veronkorotuksia ensi vuoden budjettiin

kävin tuossa omassa kommenttipuheenvuorossani läpi suomen mallin joka piti kolme elementtiä sisällään joista kaksi liittyi työllisyyteen ja kasvuun

tänään tietenkin keskustelussa ovat erityisesti pienet reumapotilaat mutta myöskin pitkäaikaissairaat jotka ovat kärsineet ehkä koko elämänsä tästä sairaudesta

ja niin minun on pakko kysyä teiltä hyvä hallitus että kun hallituksen ja meidän poliittisten päätöksentekijöiden tehtävänä on turvata ihmisille arjen turvallisuus niin minkä takia te ette ole toimineet kaikilla mahdollisilla tavoilla turvataksenne tämän reumasairaalan toiminnan

mutta minun täytyy sanoa että minä en ymmärrä keskustan logiikkaa siinä että jos te kannatte huolta suomen luottoluokituksesta niin miten te ajattelette että suomen valtiontalouden uskottavuus säilyisi luottoluokittajien silmissä jos me emme tasapainota meidän taloutta ollenkaan

mutta minä olen hyvin tyytyväinen että me pystyimme vastaavalla tavalla myöskin nostamaan perusvähennystä eli keventämään pienituloisten verotusta ja vastaavasti myöskin nostamaan asumistukea eli sitä kautta pystymme hieman myöskin tulemaan vastaan pienituloisten ihmisten tilanteen huomioimisessa

kyllähän meidän on pakko osoittaa selkeä polku jolla me taitamme valtion velkaantumisen mutta me teemme sen sen rinnalla että me panostamme työllisyyteen ja talouskasvuun ja tämä on hallituksen linja

mutta en kyllä usko että se että me pelkästään tekisimme kasvu ja työllisyystoimia ehkä vielä velkavetoisesti mie näin uskoo että se tässä tilanteessa lisäisi uskottavuutta suomen talouteen ja sitä kautta myöskään lisäisi luottamusta meihin päätöksentekijöinä

en malta olla muistelematta vaikka minunkin parlamentaarinen urani ulottuu vain kymmenen vuoden taakse eikä niin kuin edustaja sasin ja rajamäen ja edustaja anttilan kolmenkymmenen vuoden taakse sitä mitä tapahtui viime vaalikaudella

ei tullut keskitettyä työmarkkinaratkaisua ei tullut työurapäätöksiä mutta melkein tuli yleislakko liittyen silloisen pääministerin puheisiin rukan laduilla

minä olen eri mieltä siitä että meidän sosiaali ja terveydenhuolto tai kuntarakenne olisivat tällä hetkellä toimivia rakenteita niin kuin te totesitte

eli jos tällä perusteella tulos tai ulos ajattelutavalla oltaisiin menty viime vaalikaudella niin kovin pitkään silloinen hallitus ei olisi istunut

olen kiertänyt kaikissa suomen vaalipiireissä viimeisten parin kuukauden aikana ja se viesti jota kansalaiset välittävät minulle valtiovarainministerinä ja puolueen puheenjohtajana on se että he ovat huolissaan eriarvoisuudesta joka kasvaa suomalaisessa yhteiskunnassa

ja juuri siihen kuntauudistuksella sosiaali ja ter veydenhuollon uudistuksella monilla muilla rakenneuudistuksilla pyritään vastaamaan että me lisäämme tasa arvoa kansalaisten keskuudessa jotta he saisivat kaikki riippumatta asuinpaikasta riippumatta varallisuudesta itsellensä laadukkaita palveluita ja sen takia minusta rakenteita pitää uskaltaa ravistella

meidän pitää panostaa tutkimukseen kehitykseen laajalti osaamiseen sieltä esiopetuksesta korkeakoulutukseen

mutta ei kai voi olla niin arvon kollegat että koulutuksessa ei olisi mitään uudistamisen varaa

itse sillä alalla työtä tehneenä tiedän että myös koulutuspuolella on mahdollisuus rakenteita uudistaa hakea niitä säästöjä muusta kuin itse opetuksesta

arvoisa puhemies

se on juuri näin

sen takia mielestäni hallituksen linja jossa säästöjä nyt haetaan rakenteiden kautta koulutuksen puolelta mutta myöskin aloituspaikkoja karsimalla kun ikäluokat pienenevät on mielestäni perusteltu

ja se mikä on ollut suomen linja jo edellisen hallituksen aikana ja tämän hallituksen aikana että me haluamme imfn olevan mukana tässä tukiratkaisussa on tärkeä ja välttämätön linja mutta se että imf pelkästään yksin huolehtisi kreikan tukemisesta ei ole mahdollista

kun kuuntelen valtiovarainministeri kataista tänään ja kun luen hänen viikonlopun kirjoituksensa savon sanomissa minulle kyllä vahvistuu se käsitys että valtiovarainministeri vähättelee tätä talouden tsunamia

edustaja lintilälle haluaisin todeta että tämän hallituksen yksi punainen lanka joka todetaan myöskin hallitusohjelmassa se on meidän keskeinen painopistealueemme on tuloerojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ja köyhyyden vähentäminen

me olemme niistä hyvin kiitollisia työmarkkinaosapuolille että me olemme pystyneet vahvistamaan sopimusyhteiskuntaa näyttämään kolmikannan toimivuuden ja totta kai me olemme myöskin pettyneitä siitä että tällä kertaa tänä keväänä työmarkkinaratkaisua keskitettyä palkkaratkaisua ei tullut

millä ehdoilla se on tehty

vielä kesällä te totesitte että suhdanneongelma on suomelle toissijainen verrattuna muihin suomen haasteisiin

sieltä puuttuu sekä pankkien vastuunkanto että sitoutuminen rahoitusjärjestelmän uudistamiseen

en henkilökohtaisesti ole koskaan pessimisti ja sen takia haluan uskoa siihen että ehkä syksyllä on uusi aika kukaties myöskin synnyttää jonkinlaista keskitettyä työmarkkinaratkaisua

vielä lokakuun alussa te totesitte ettei ole mitään syytä avata valtion ensi vuoden budjettia tämä taloustilanne ei edellytä mitään erityisiä toimenpiteitä

tällaisena aikana jolloin meidän vientiimme kohdistuu paljon epävarmuutta on tärkeää huolehtia siitä että kotitaloudet luottavat tulevaisuuteen

me tarjosimme teille neuvotteluyhteyttä että me olisimme kotimaassa voineet käydä näistä ehdoista neuvottelua että kotimaassa pankit olisivat voineet osallistua vastuun kantamiseen että suomen kannaksi tulisi muun muassa rahoitusmarkkinaveron käyttöönotto ja että suomi sitoutuisi kansainvälisillä foorumeilla edistämään rahoitusmarkkinajärjestelmän uudistamista

se on hyvin tärkeä vero oikeudenmukaisuuden näkökulmasta että yhteiskunnassa ne jotka ovat hyvätuloisia jotka saavat korkeaa ansiotuloa myöskin maksavat erityisesti tänä vaikeana taantuma aikana laman laskun maksun aikana korkeampaa verotusta

ja nyt edelleen kun me käsittelemme ensi vuoden talousarviota kun olisi mahdollisuus todella tarttua työllisyyden ja talouden kohentamiseen tehdä merkittäviä elvytystoimenpiteitä te toteatte että tähän ei ole tarvetta vaan palataan asiaan ensi vuonna

te ette ollut valmis hakemaan kansallista yksimielisyyttä te ette ollut valmis neuvottelemaan

täällä on puhuttu paljon siitä että tarvitaan sitä suomalaista yhteen hiileen puhaltamista ja yhdessä tekemistä

arvoisa puhemies

kaikki ne ehdotukset joita teiltä tulee työllisyyden vahvistamiseksi kasvun vauhdittamiseksi mutta myös talouden sopeuttamiseksi otetaan avosylin vastaan

nämä kaikki toimet on hyvin tarkkaan mietitty oikeudenmukaisuuden näkökulmasta mutta sitten samaan aikaan myös siitä näkökulmasta että niillä olisi mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja työllisyyteen

voitteko nyt kertoa meille kannatatteko te pääministeri vanhanen ja kannattaako teidän hallituksenne kaikilla kansainvälisillä foorumeilla rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa

minä toivon että tätä vuoropuhelua me voimme jatkaa valtiovarainvaliokunnassa mutta myöskin tässä salissa ja löytää isänmaan kannalta mahdollisimman oikeudenmukaiset ja hyvät toimet tämän vaikean taloustilanteen ratkaisemiseksi mutta se edellyttää kyllä sitten puolin ja toisin myöskin rehellisyyttä

eli tältä osin mielestäni hallitus on tehnyt oman osuutensa tässä hyvin haastavassa taloustilanteessa

mutta sen ohella hallitus on ollut aktiivisesti toimimassa sen puolesta että maahan syntyy työmarkkinaratkaisu jolla parannetaan meidän kilpailukykyämme mutta vahvistetaan myöskin työllisyyttä

nyt paljolti riippuu siitä miten tämä eurokriisi tulee kehittymään mikä tulee olemaan sitten meidän talouden tila tulevina vuosina saammeko me toteutettua kaikki ne hyvät uudistukset joita hallitus on kirjannut

valitettavasti minun täytyy todeta arvoisan keskustan kansanedustajat ja myöskin varmasti kannattajat ja puheenjohtaja että mikäli tällä keskustan mallilla oltaisiin tänä syksynä tai menneenä kesänä toimittu eli hallitus yksipuolisesti nostaisi vanhuuseläkkeen alaikärajaa kunnioittamatta kolmikantaista valmistelua johon suomessa on perinteisesti eläkejärjestelmässä sitouduttu niin sillä mallilla eläkeiän pakkonostolla ei tähän maahan olisi keskitettyä työmarkkinaratkaisua syntynyt

ja rehellisyyttä on se että me toteamme tässä ajassa olevan välttämätöntä tehdä myöskin menosäästöjä ja veronkorotuksia

me tarvitsemme tässä ajassa myöskin leikkauksia jotta me pystymme vaikuttamaan siihen että velkaantuminen velkasuhde käännetään laskuun ja valtiontalous saadaan tasapainoon mikä on välttämättömyys myöskin tulevia sukupolvia ajatellen

ihan lopuksi puhemies sanon vain sen että sen ohella että tarvitaan näitä toimia kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myöskin rakenteellisia uudistuksia

edustaja soukola kysyi nuorisotyöttömyyden määrärahoista kuinka paljon hallitus on niitä lisäämässä ja osittain tähän viittasi myöskin edustaja pekkarinen

onneksi se peruttiin ja uskon että siihen samaan kaaoksen tilaan oltaisiin ajauduttu myös nyt suomessa mikäli hallitus olisi näin toiminut

kuntauudistuksesta varmaan puhumme myöhemmin lisää mutta toinen tärkeä rakenteellinen uudistus on työurien pidentäminen alusta keskeltä ja lopusta ja myös siihen hallitus panostaa toimillaan

mitä tulee sitten arvoisa puhemies tähän teliasoneran myymiseen niin koska minulle hieman jäi epäselväksi edelleenkin keskustan linja liittyen velkaantumiseen minä toivoisin nyt että edustaja sipilä voisi vastata tähän kysymykseen

arvoisa puhemies

minä arvostan sitä että käydään myöskin erilaisia vaihtoehtoja läpi ja niin hallituskin omalta osaltaan on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja ja todennut niin kuin täällä aikaisemmin jo muun muassa edustaja brax totesi että sataprosenttista varmuutta minkään vaihtoehdon onnistumisesta ei ole olemassa

se on tärkeä tavoite koska me näemme mitä tapahtuu tällä hetkellä muun muassa espanjassa isossa britanniassa missä nuorisotyöttömyys on päässyt räjähtämään lähes käsiin ja se lisää myöskin sosiaalista eriarvoisuutta yhteiskunnassa kun nuoret ovat menettäneet tulevaisuudenuskonsa

minä haluan vastauksen tähän kysymykseen koska minusta se on niin vakava väite että te eduskunnan täysistunnossa sanotte että suomen oppositio on epäisänmaallinen kun me tuomme omia arvolatauksella varustettuja esityksiämme tähän keskusteluun

eli oikeastaan en voi olla tekemättä muuta johtopäätöstä kuin sen että perussuomalaisten ja hallituksen välinen linjaero kiteytyy siihen kysymykseen ollaanko eurossa mukana vai ei

nyt rakennamme kasvurahastojen rahasto iin joka tehdään tismalleen samalla konseptilla oikein voisi sanoa jopa keskustalaisella konseptilla rakennamme tämän

mitä ollaan tekemässä millä aikataululla esimerkiksi tutkimus ja kehitysverovähennysselvityksen osalta tai bisnesenkeliverovähennyksen osalta

meillä on hallittu velkajärjestely tai meillä on hallitsematon kaaos

perussuomalaiset ajavat sitä että suomen pitäisi irtautua eurosta ja ilmeisesti teidän toivomuksenne on se että koko euroalue hajoaisi ei pelkästään suomi irtautuisi vaan tämä valuutta käytännössä loppuisi

se käytännössä tarkoittaisi sitä että kreikka ajautuisi konkurssiin

mutta tämän lisäksi rakennamme vielä toisen rahastopaketin sinne alku ja siemenvaiheen puolelle jonka parkkeeraamme tekesiin joka on sitten jo käytännössä huomattavasti vaikeampi sen takia että riskikerroin siellä olennaisesti kasvaa

ajatus on toukokuuhun mennessä saada nuo selvitykset valmiiksi ja ne ovat todella osa raamisopimusta

me emme kannata tasaveroon siirtymistä me emme kannata eläkeleikkauksia palkkaleikkauksia ja meillä on oikeus demokratiassa myös oma arvokantamme täällä ilmaista

näiden kahden välillä pitää pystyä arvioimaan kumpaan sisältyy enemmän mahdollisuuksia ja kumpaan vaihtoehtoon sisältyy vähemmän riskejä

mikäli raamisopimus syntyy nyt näyttää hyvältä mutta mikäli huomenna saamme varmuuden siitä että raamisopimus syntyy niin tarkoitus on jo ensi viikolla laittaa hallituksen budjetin täydennysesitykset eteenpäin ja sitä kautta myös sitten nuo selvitykset liikkeelle niin että ne toukokuuhun mennessä saadaan valmiiksi

sillä puolella on jopa lähdetty liikkeelle tämmöisestä epäsymmetrisestä mallista että valtio ottaisi isomman riskin kuin yksityinen sektori jotta saataisiin myös tälle puolelle oikeasti vipuvartta matkaan mukaan ja sitä kautta alku ja siemenvaiheen yrityksille rahoitusta

minusta tämä keskustelu sai kyllä valitettavasti varsin ikävän lopun

täällä muun muassa keskusta on peräänkuuluttanut sitä että kreikan pitäisi tehdä hallitsematon konkurssi kreikka irti eurosta devalvaatio paluu drakmaan

silloin te ottaisitte kokonaisuudessa enemmän velkaa kuin hallitus

minusta tämä on hyvin yksinkertainen kysymys ja minä toivon että edustaja sipilä voisi rehellisyyden nimissä myöskin vastata tähän koska se selventäisi sitä hämmennystä joka meillä keskustan linjasta on

eli puhutte oikeasta asiasta

täällä on puhuttu säästöistä

olemme tästä itse asiasta samaa mieltä mutta teidän tapaanne lähestyä sitä niin että ensin me rupeamme myymään jotain jotta voidaan tehdä jotakin ei tarvita

en löytänyt yhtään esitystä opposition puheenvuoroista uusista säästöistä että olisitte kertoneet mistä asioista vaihtoehtoisesti olisitte säästämässä kun olette niin monia säästöjä täällä kyllä arvostelemassa ja kritisoimassa

arvoisa puhemies

me pystymme rahoittamaan ja hoitamaan tämän muutakin kautta ja kaiken lisäksi me teemme tämän tismalleen samalla mallilla kuin keskusta viime vaalikaudella plus sitten vielä lisätään sinne uusia panostuksia alku ja siemenvai heen puolelle

sen osalta on ehkä hyvä todeta että kreikan talous ei ole vientivetoinen talous samalla lailla kuin esimerkiksi suomen talous on ja siksi ulkoinen devalvaatio ei itse asiassa auttaisi kreikkaa juuri lainkaan

tästä syystä jos katsoo faktoja ja arvioita ei voi olla päätymättä mihinkään muuhun tulokseen kuin siihen että vastuullisuutta suomalaisten veronmaksajien edun ajamista on puolustaa euroa ja tehdä työtä sen eteen että valuutta jatkossakin säilyy

mitä tulee sitten edustaja wallinin kysymykseen alkoholiverotuksesta hän ei ole enää paikalla niin kysymys oli hyvin tärkeä ja on totta että alkoholin tuonti on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt hyvin paljon

toivon että eduskuntasalissa puhutaan totta ja pysytään totuudessa

että on se ihme ellei se kelpaa

mutta myös me sosialidemokraatit olemme tyytyväisiä siihen että hallitus kääntyy tänä aamuna

sen sijaan euromääräiset velat kasvaisivat ratkaisevasti samoin esimerkiksi tuontitavaroiden hinnat kasvaisivat

se on hyvä että tehdään jatkumoa sille mitä tähänkin saakka on tehty mutta viestimme on ollut se että nyt puhutaan niin suurista rakenteellisista muutoksista että se ei riitä mitä on aikaisemmin tehty tarvitaan suurempi suuruusluokka siihen muutoksen tekemiseen

mitä tulee edustaja kääriäisen sinänsä hyvään puheenvuoroon puolustusvoimien säästöistä olin itse käymässä puolustusvoimissa ja kävimme yhdessä läpi kaikki nuo säästöt jotka heihin ovat kohdistumassa ja kyllä minulle jäi se tunne tuon pitkän keskustelun jälkeen että suomen puolustuskyky tulee näiden säästöjenkin jälkeen säilymään

tämä on asia jota meidän täytyy erittäin huolellisesti seurata koska me kaikki tiedämme että alkoholituonnin lisääntyminen aiheuttaa totta kai meille myöskin verotulomenetyksiä mutta sillä on myöskin muita negatiivisia lieveilmiöitä suomalaiseen yhteiskuntaan

sen ohella tähän vaihtoehtoon sisältyy edelleenkin merkittävä tartuntariski erityisesti niihin maihin jotka tällä hetkellä ovat markkinoilla suuren epävarmuuden keskellä

kaiken kaikkiaan minusta on tärkeää todeta että vaikka me teemme vaikeita päätöksiä nostamme veroja leikkaamme menoja niin silti tuloerot suomessa kapenevat

mitä tulee valtiovarainministeri kataisen puheenvuoroon ja pääministerin puheenvuoroon niin kyllä minusta on sääli jos te todella koette niin kuin te täällä puhutte että kaksi viikkoa on kulunut aikaa mennyt siitä että me emme ole käyttäneet aikaa työttömyyden hoitamiseen uusien työpaikkojen syntymiseen

se vain ei ole valtion tehtävä

te kaikki pystytte myöskin seuraamaan markkinakursseja ja näkemään mitkä ovat ne maat joilla tällä hetkellä on ylivelkaantuminen ongelmana ja sitä kautta myöskin epäluottamus suurta

minun mielestäni sitä tasetta pitäisi saada parempaan työhön

se väite että hallitus ei olisi esittänyt viime aikoina uusia toimia harmaan talouden torjumisessa ei pidä paikkaansa koska itse asiassa tuossa rakennepaketissa joka budjettiriihen yhteydessä hyväksyttiin on sisällä muun muassa ajatus verotunnisteen laajentamisesta muillekin kuin rakennusaloille

edustaja backmanille vastaan edelleenkin että silloin kun puhutaan työvoiman tarjonnasta niin silloin kotihoidon tuki ja eläkepäätös ovat yhteismitallisia asioita